on arvovalintakysymyksiä mutta kun tilanne taloustilanne on mikä on että kaikesta pitää leikata niin leikkauksia vain täytyy tehdä

ei tämä kivaa varmasti kenellekään ole mutta pitäisi periaatteellisesti ymmärtää se että asiantuntijoita löydetään joka ikiseen politiikanlohkoon jolla voidaan omaa kantaa perustella

sen tunteen takia kun omaishoitaja miettii jo ennen omaishoitotilannetta siinä vaiheessa kun omaishoitaja miettii onko minusta tähän jaksanko minä mistä minä saan apua niin tätä valmennusta ja koulutusta pitää tarjota myös sitten jo ennen tätä varsinaista omaishoitopäätöstä

arvoisa puhemies

näillä lakimuutoksilla pystytään kattamaan sitä avuntarvetta mitä on myös niillä omaishoitajilla jotka eivät ole tämän omaishoitosopimuksen piirissä ja tämä ulottuvuus on valtavan tärkeä asia se että me pystymme niille muillekin joilla ei ole sitä oman kunnan kanssa tehtyä omaishoitosopimusta tuomaan tukea ja jaksamista siihen tilanteeseen

sen mitä täällä on jo tullut esille eli sen että pitkäaikaishoidon tarve ei koskaan katoa

toimintakyky heikkenee monissa sairauksissa vääjäämättä jossakin vaiheessa ja sen takia meillä pitää olla mahdollisuus laadukkaaseen pitkäaikaishoivaan sen jälkeen kun omaishoito ei enää käy

arvoisa puhemies

pääministeri matti vanhanen visioi helsingin sanomien viime helmikuussa tekemässä haastattelussa että suomi on kymmenen vuodenkin kuluttua säilynyt geenimuuntelusta vapaana alueena

tämä on yksi keskeinen asia missä kunnilla on tekemistä että pystytään kaikkia ikäihmisiä tukemaan terveyden ja toimintakyvyn ylläpitämisessä olipa omaishoitava omaishoidettava tai ihan muuten vaan ikäihminen

ymmärrän että tämä ei ole suomen virallinen poliittinen linjaus mutta jotain kai se poliittisen johtomme asennosta asiaa kohtaan kertoo

onko pääministeri hallituksessa yksin tämän vision kanssa jos kerran eduskuntaan nyt on tuotu laki jolla valmistellaan geenimuunneltujen lajikkeiden viljelyn sääntelyä suomessa

kiitos

jos aikomusta ei ole sallia gmo kasvien viljelyä miksi säätää lakiakaan

niin kuin tästäkin keskustelusta käy ilmi niin on aivan eri asia kilpailuttaa ja tehdä hankintapäätöksiä tämmöisistä materiaalisista asioista vaikka kalusteista taikka sitten vedestä tai energiasta mutta sitä aitoa osaamista ja myöskin välittämisen puolta tarvitaan sitten kun kyse on palveluista ja erityisesti kuntalaisia ja kunnan heikompiosaisia lähellä olevista palveluista

kaiken kaikkiaan puhemies tämän keskustelun pohjalta ja sen pohjalta että nyt on viime aikoina paljonkin keskusteltu tästä kuntien ja muitten organisaatioitten hankintaosaamisesta näen että se on hyvin merkityksellinen asia tässä kaiken muutoksen ja myllerryksen keskellä kun linjaamme ja seuraamme sitä mitenkä me pystymme tarjoamaan kuntalaisille hyviä palveluita ja mitenkä me kansanedustuslaitoksena seuraamme ja ohjeistamme kuntia mihinkä suuntaan osaamisessa ja toiminnoissa kannattaisi ryhtyä

räsäsen toiveeseen että mietinnön antava valiokunta pyytäisi lausunnon myös sosiaali ja terveysvaliokunnalta

tässäkään asiassa ei ole mustaa ja valkoista näin entisenä pätkäsairaanhoitajana toisaalta sitten taas mansikkaviljelyksillä kesällä olleena ja nyt sitten työnantajana tuolla kotitilalla

on totta myös se että työelämän joustoja ei millään kannattaisi uhrata sillä jokainen työpaikka on tänä päivänä tarpeen

mutta tänään kuulin vakiduunin edustajalta että hän on ollut yli kaksi vuotta työsuhteessa nollatuntisopimuksella ja hän ei siltikään saa pysyvää työpaikkaa

monet näistä ovat nuoria ihmisiä joilla on se perheen perustaminen asunnon hankkiminen ja pankki ainakin vaatii sitä turvaa työn jatkumiseen

arvoisa puhemies

hallituksen esitykseen ei sisälly ehdotusta työllisyysmäärärahojen lisäämisestä vaikka kuluvan vuoden varsinaiseen talousarvioon sisältyvät työllisyysmäärärahat ovat saadun selvityksen mukaan suurelta osin jo sidotut

erityiseksi ongelmaksi on muodostunut palkkatukien riittämättömyys

työpaikkojen löytyminen heikommassa asemassa oleville on haasteellista yksityisellä puolella ja käytännössä vastuu pitkäaikaistyöttömien työllistymisestä on julkisella sektorilla

pertti virtaselle tiedoksi että kaikkien edustajien ei tarvitse maakuntalehdistä lukea mitenkä asiat ja palvelut haja asutusalueilla toteutuvat

tämä ei suuresti häiritse ihmistä joka pystyy radiota kuuntelemaan ja hankkimaan esimerkiksi mobiilipalveluna ajantasaista uutisvirtaa mutta ymmärrän täysin harmistuksen esimerkiksi eläkeläisasujien piireistä jotka odottavat sitä paikallista lehteä josta voivat esimerkiksi liikkeiden päivän tarjoukset katsoa ja sitä kautta suunnata sen päivän ohjelman ja sen jos lähdetään ostoksille mihinkä liikkeisiin mennään

erityisesti tarpeeseen nähden riittämättömän palkkatuen kiristyneiden sakkomaksuehtojen ja rahoituksen kohdentumisen aiheuttamien ongelmien vuoksi kunnat voivat ajautua kestämättömään tilanteeseen

kun on kyse pienistä rahoista silloin myös tämmöisillä asioilla on merkitystä minkä verran kahvipaketti jossakin liikkeessä tänään maksaa

tilannetta on kuitenkin mahdollista lieventää valtion taholta oikein kohdentuvalla lisärahoituksella ja tarkoituksenmukaisella työ ja elinkeinoviranomaisten poliittisella ohjauksella

tämä asioitten kirjo ja merkitysten kirjo pitää meidänkin kansanedustajien täällä tässä salissa tietää

yhdyn valtiovarainvaliokunnan näkemykseen että on tärkeää että hallitus seuraa tarkoin työllisyysmäärärahojen riittävyyttä ja että hallituksella on tarvittaessa valmius arvioida työllisyysmäärärahojen lisätarvetta jo alkusyksyn aikana

arvoisa puhemies

käsillä oleva hallituksen esitys yliopistojen maksaman työnantajan työttömyysvakuutusmaksun väliaikaisesta alentamisesta on valitettava esimerkki epäasiallisesta lainvalmistelusta

toiseksi on outoa että vasta juuri hiukan ennen kuin yliopistojen velvollisuus maksaa työttömyysvakuutusmaksuja on alkamassa aletaan kiireellä järjestää työnantajamaksujen kattamista väliaikaisella lailla

valtioneuvostolla olisi ollut ainakin vuosi aikaa varautua tilanteeseen koska hallituksen esitys uudeksi yliopistolaiksi annettiin jo tämän vuoden helmikuun lopussa

tällä aikataululla ei ole ollut mitään realistisia mahdollisuuksia miettiä sosiaali ja terveysvaliokunnassa vaihtoehtoisia tapoja yliopistojen talouden turvaamiseksi

työttömyys vähäosaisuus ja syrjäytyminen voivat lisätä jännitteitä suomessa

onkin tärkeää että rahaston menoihin varaudutaan ennakolta etteivät maksut kohtuuttomasti nouse väestön ikääntyessä ja huoltosuhteen heiketessä

valtion tulee vastata työttömyysvakuutusrahaston maksuvalmiudesta myös ensi vuoden jälkeen niin kuin se on luvannut asian taata ensi vuonna

avainasemassa sisäisen turvallisuuden lisäämisessä tulee olla nyt työllisyystoimenpiteiden nuorten yhteiskuntatakuun ja pakolaisten onnistuneen eli ajoissa aloitetun kotouttamisen

sinänsä esityksen tavoite on tärkeä eli turvata yliopistojen talous yliopistouudistuksen siirtymävaiheessa

työ on parasta kotouttamista ja myös sisäisen turvallisuuden hoitoa

valiokuntamme mukana tuen esitystä tässä tilanteessa mutta jatkossa todella toivoisin parempaa lainvalmistelua sekä riittävästi aikaa valiokuntakäsittelyyn

pulliainen se näkökulma mikä meillä sosiaali ja terveysvaliokunnassa kirkkaimmin tulee olla mielessä on se että me huolehdimme työntekijöiden suojelusta

sen tulee tapahtua yhteisten periaatteitten mukaisesti ja siinä työssä täytyy suomen olla mukana osana euta

on päivänselvää että lainsäädäntöä seurataan mutta kuitenkin pidän hyvänä että tämä lausumaehdotus täällä on jos se kerran sosiaali ja terveysvaliokunnassa käsiteltäessä on todettu tärkeäksi

se kyllä sopii suomalaiseen kulttuuriin että seurataan tilannetta että ne jotka tänne tulevat ovat tavallaan sosiaaliturvan ja suojeluksen piirissä

kuitenkin kiinnostaisi tietää paljonkohan tämä kaikki mahtaa maksaa ja löytyykö resursseja mitkä nämä tahot ovat jotka valvonnan suorittavat ja miten se käytännössä sitten toimii

eniten ikäihmiset ja myös yhteiskunta hyötyisivät siitä että samassa kyydissä on useampi ukki ja mummo ja samalla lääkärireissulla saa käydä vaikka kaupassa kahvilla tai joissakin harrastuksissa

arvoisa puhemies

kiitoksia todellakin ed

seurujärven puheenvuoroon hieman ehkä leikiten kun te sanoitte että pahin tapaus mitä voi sattua on se että äiti synnyttää taksissa

vielä pahempi tapaus on mielestäni se että äiti synnyttää henkilöautossa ja siinä on kuskina hätääntynyt isä taikka vielä pahempi tilanne on se että synnytys jostakin syystä alkaakin kotona ja kotona ei ole ketään toista

nyt toivonkin vain ja uskonkin että kyllä kelan kautta tiedotus tästä yöpymisrahan muutoksesta jahka tämän saamme lainvoimaiseksi sitten kiirii kaikkien äitien tietoisuuteen ja vielä pisteenä in päälle muistutan siitä että todellakaan kaikilla äideillä ei niitä kyyditseviä isiä ole vaan on myös äitejä jotka tulevat huolehtimaan sitten tulevasta pienokaisestaan ja sen maailmaansaattamisestakin aika yksin

joistakin puheenvuoroista voisi päätellä sen että tulisi ensin perehtyä aina siihen mistä kussakin hallituksen esityksessä on kyse

jotkut puheenvuorot jo sivuavat aika kaukaa sitä mistä tässä tänään on kyse

elikkä kyse on ulkomaalaislain tietyistä päivityksistä ja se tarve pohjautuu euroopan neuvoston antamiin direktiiveihin jotta eurooppaan saataisiin yhteneväinen kohtelu tänne pyrkiville pakolaisille

on aivan selvää että iso osa turvapaikanhakijoista pyrkii tänne todellisen hädän vainon ja turvattomuuden takia mutta osa käyttää järjestelmäämme hyväksi

minä uskon että tuolla ylhäälläkin arvostetaan sitä ihmisläheistä tapaa ja teillä on aidosti arjen tuntemusta näistä ongelmista

asko seljavaaralle tietoisku että viime viikolla julkistettiin selvitys siitä että neljällä viidestä tutkitusta rakennustyömaasta oli sellaista työvoimaa lähinnä ulkomaalaista työvoimaa joitten osalta ei ollut hoidettu minkäänlaisia työnantajavelvollisuuksia

se voi olla että jyrkän kieltolinjan sijaan tällainen paikallinen sopiminen ja työehtoihin vietävä sopiminen voi olla se toinen tie millä löydetään ratkaisua tähän

minä odotan todellakin innolla työelämä ja tasa arvovaliokunnan jäsenenä että päästään tätä asiaa läpikäymään valiokunnassa ja yhdessä ministerin kanssa

työntekijät olivat siinä asemassa että kun maksuja ei ole hoidettu mihinkään muuhunkaan valtioon niin he ovat ihan tyhjän päällä kerta kaikkiaan

mutta kuten aikaisemmassa puheenvuorossani sanoin yksi iso ongelma on nimenomaan tämä nollatuntisopimusten käyttäminen vuosia kestäen

se tuo hirveätä vääristymää esimerkiksi hoitoalalle

asko seljavaara äsken sanoi

nyt kun me olemme sotea uudistamassa niin me vaadimme että kaikki on läpinäkyvää julkisen ja yksityisen pitää kilpailla rinta rinnan

nurmi otti täällä ihan aiheellisesti esille huolensa työeläkeotteen tiedottamisesta kansalaisille

täällä keskustelussa on jo tullut ansiokkaasti esille se että valiokunnassa ja eduskunnassa tiedostamme että omaishoitajuutta ja omaishoitotilanteita on hyvin erilaisia eri ikäisiä erilaisia hoidettavia mutta haluaisin vielä nostaa yhden asian jonka kyllä myös nostimme tähän mietintöön että kun pidämme tärkeänä sitä että kaikki päätöksenteko ja lakien kehittely paremmaksi pohjautuu voimassa olevaan tietoon niin yksi asia mistä me myös tarvitsemme lisää tietoa on etäomaishoitajuus

meillä on varmasti tuhansia tuhansia tilanteita suomessa joissa usein työikäiset omaiset tai sisarukset jotka ovat eri paikkakunnilla kantavat suurta huolta omaisensa pärjäämisestä toisella paikkakunnalla ja yrittävät sieltä kaukaa tehdä omaishoitajuutta niillä resursseilla mitä heillä on

arvoisa herra puhemies

eniten ehkä tässä keskustelussa häiritsee se että nyt oppositio kääntää tilanteen päinvastoin ikään kuin te olette nyt pahoillanne siitä että hallitus antaa perusteltuja vastauksia niihin huoliin mitä te perusteetta esitätte

jatkossa meidän on huomioitava tämä etäomaishoitajuus yhä paremmin ja mietittävä kun me näitä rakenteita uudistamme sote uudistuksenkin myötä kuinka me parannamme tiedonkulkua ja kuinka me kehitämme muun muassa näitä tietojen salassapitosäännöksiä sillä tavoin että ne eivät ainakaan estä omaisia huolehtimasta läheisestään joka asuu kaukana

juuri ministeri rehula kertoi että yhtiöittäminen on eri asia kuin yksityistäminen ja toivon ministeri rehula että te vielä kerran avaatte sen suunnitelman mikä on jo linjattu sote sovussa marraskuussa

mitä hallitus on tekemässä sen tavoitteen aikaansaamiseksi että palvelut paranevat koko suomessa terveyserot pienenevät koko suomessa

nämä kaksi asiaa ovat meidän sote uudistuksemme kärkikohdat että palvelut saadaan tasapuolisesti jatkossa joka puolella suomessa kukkaron paksuudesta riippumatta

tupakkasairauksien hoito puolestaan sitoo vuoden aikana yhden suuren keskussairaalan verran sairaansijoja

mitä ministeri hyssälä edellä mainitsi veteraanien tilanteen parantamisesta mikä pohjautuu veteraanien omiin toiveisiin tervehdimme todellakin ilolla

ne jotka kuolevat tupakkatauteihin ovat miltei poikkeuksetta aloittaneet polttamisen alaikäisinä

tupakkasairauksien hoitokustannukset vaihtelevat taudeittain

tämä laitoshoitorajoituksen poistaminen vammaisetuuksista saattaa siten julkisessa laitoshoidossa olevat yhdenvertaiseen asemaan yksityisissä laitoksissa hoidettavien kanssa

myöskään laitoshoidon jatkuvuudella ei olisi enää merkitystä vammaisetuuksien maksamisen kannalta ja tämä puolestaan helpottaisi erityisesti intervalli ja vuorohoidossa olevien asiakkaiden tilannetta kun enää ei tarvitsisi omaisen tai itse vammaisetuutta nauttivan niin tarkasti seurata kuinka monta päivää kuukaudesta hän on kotihoidossa ja kuinka monta päivää laitoshoidossa

minä en tiedä mitenkä tässä pitäisi muotoilla arvoisa puhemies tämä mihinkä maaliin sitten pelataan kun tässä vaiheessa tämmöisiä väitetään

arvoisa puhemies

tämä on käytännön ongelma mikä tämän lakiesityksen myötä poistuu ja varmasti monen niin omaisen vammaisen kuin hoitolaitoksessa tai muutoin vammaisten asioita ajavien elämää helpottaa

tällaiset puheet tässä vaiheessa tuntuvat melkoiselta näyttelyltä jos tätä tähän ajankohtaiseen tematiikkaan jalkapalloon viedään

tupakkatuotteiden myyminen alaikäisille on kyllä kielletty tupakkalaissa mutta nykyään tupakan myymisestä alaikäiselle voi saada korkeintaan sakkoa

tämänkin halusin tässä yhteydessä nostaa esiin

sen vaikutukset reaalitalouteen tulevat näkymään viiveellä mutta sekä kansalaisten että ulkomaiden usko on siinä että suomi selviää talousongelmistaan

se on vaikuttanut välittömästi

ostajan iän kasvaessa myyntikiellon rikkominen yleistyy jyrkästi

arvoisa puhemies

esitän tässä lakialoitteessani että tupakan alaikäiselle myymisestä rankaisemisen rangaistusasteikko säädettäisiin kolmiportaiseksi

yksi syy mikä on lisännyt tätä ihmiskaupan tunnistamistarvetta on nämä suorat lennot aasiaan jotka varmasti ovat sinänsä ihan positiivinen asia mutta ne ovat tuoneet sitten myös näitä kokeiluja mitä suomen rajat sietävät tunnistetaanko täällä ihmiskauppa

arvoisa puhemies

päivänä viime vuonna tupakkatyöryhmä on jättänyt sosiaali ja terveysministeriölle selvityksen jossa myös esitetään tupakan alaikäiselle myymisen kriminalisoimista

pystiä lauri oinonen

arvoisa puhemies

jos tupakkaa yritettäisiin tänä päivänä saada markkinoille ei sille missään nimessä annettaisi myyntilupaa sen aiheuttamien vakavien terveyshaittojen vuoksi

rajamäelle on annettava täysi tunnustus hänen sisäministerikaudellaan toteutetuista ratkaisuista joilla estetään ihmiskauppaa ja rikollisuutta

nurmi totesi että meillä suomessa rajavartiosto toimii erinomaisesti tämä on aivan totta sille täysi tunnustus ja suomesta kelpaisi ottaa minkä tahansa maan esimerkkiä ja mallia rajavalvonnan järjestämiseen

kun lokakuun lopussa jätin tämän lakialoitteeni eduskunnalle totesi oikeusministeri brax ylen televisiohaastattelussa ettei oikeusministeriössä ole resursseja tehdä tarvittavia lakimuutoksia

mutta kun olemme nyt schengen aluetta niin minua hyvin suuresti huolestuttaa mitenkä toimii rajavalvonta sitten muissa schengen maissa

toivonkin että suomesta otettaisiin hyvää mallia nopeasti jotta rajavalvonta olisi kaikkialla riittävän tehokasta

runot sytytä ykstyskohtaiseen käsittelyyn eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaiset lakiehdotukseensa käsi tai sitä että toisen käsittely esitellä päiväjärjestyksen viidessä ensimmäisessä käsittelyssä päätetty hallituksen esitykseen sisältyvä lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä

lapset ja lastemme terveys on tärkein pääomamme

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

kuten ministeri tuossa edellä totesi parasta elvytystä todella ovat hankkeet jotka tarjoavat laaja alaisesti monipuolisesti työtä ja toimeentuloa kohdealueella

aivan vähän aikaa sitten muun muassa tiehallinto linjasi että uusista tiehankkeista kallansillat olisi elvytystoimenpiteenä kannatettavin aloitettavaksi aikaisemmin kuin liikennepoliittisessa selonteossa viime keväänä ennen tätä talouden käännettä linjattiin

kuten ministeri mainitsi näissä valittavissa elvytyskohteissa on tiettyjä asioita joita halutaan korostaa kun valintaa tehdään

yksi tärkein on varmasti kallansiltojen kohdalla se että suunnittelutyö on valmis vain päätös puuttuu